on tutkittava tarkkaan ja mielestäni pantavalvonta voisi todella hyvin soveltua esimerkiksi matkustuskiellon ja lähestymiskiellon parempaan valvontaan

esimerkiksi aikaisempi traaginen sellon tapaus olisiko siinä tällaisella pantavalvonnalla lähestymiskieltoa voitu valvoa paremmin

hakola toi erittäin hyvin esille täällä tämän kahdeksan kuukauden rangaistusmaksimin ja peilasi sitä nykyiseen rangaistuskäytäntöön

vuosittain puuta hakataan kuitenkin vain noin puolet tuosta määrästä ja osa käytetään kotitarpeiksi ja osa lahoaa metsään mutta hakkuumahdollisuuksia olisi todella enemmän kuin mitä niitä käytetään

en ymmärrä lainkaan sellaisia kommentteja joilla vähätellään tiukan talouslinjan tarpeellisuutta vetoamalla toistaiseksi ennallaan säilyneisiin luottoluokituksiin

meidän kannattaa ihan oman itsemme takia pitää huoli siitä että velkaantumiskehitys saadaan aisoihin ja alijäämä hyväksyttäviin raameihin

sitten kun viitataan että toimintakykyä ja sosiaalisia valmiuksia pidetään esimerkiksi siinä lähiyhteisössä yllä käymällä kuntosalilla tai jääkiekko ottelussa olen vakuuttunut siitä että sen ympäröivän yhteisön oikeustaju ei hyväksy sitä että henkilö on tuomittu vakavista rikoksista ja sen jälkeen hän pitää toimintakykyään ja sosiaalisia valmiuksia yllä siellä yhteisössä

arvoisa herra puhemies

puolustusvoimien rakennemuutos on välttämätön

arvoisa puhemies

ministeri on pitänyt valiokuntaa kyllä hyvin ajan tasalla tästä asiasta

työ asetetaan monella tapaa etusijalle

nyt pitää kuitenkin ajatella niin että eduskunta on vahvistanut tuon liikennepoliittisen selonteon jonka yksi ydinajatus oli että liikennesuunnittelu ja liikennehankkeet tukevat kasvua ja elinkeinoelämän tarpeita

tämä uusi rikosoikeudellinen seuraamus joka sijoittuu tuonne seuraamusjärjestelmään tulee harkita erittäin tarkoin

koko sanktiojärjestelmää tulisi tarkastella kokonaisuutena ja ottaa uudet seuraamukset siihen sitten kokonaisuutena mukaan ja katsoa mihin kohtaan ne sinne tulevat sijoittumaan

lakimuutos mahdollistaa myös uudentyyppistä yrittäjyyttä metsänhoidon alalle maaseudulla samantyyppistä uutta yrittäjyyttä kuin esimerkiksi taannoin tullut tieisännöitsijätoiminta

kuultiin että valtion kompensaatiotoimenpiteet paikkakuntien kanssa on tarkoitus ajoittaa syksyn budjettiriiheen mennessä mutta mikä on aikataulu missä aikataulussa henkilökunta voi odottaa päätöksiä siitä mitä heidän työlleen viralleen ja tehtävälleen tapahtuu

täällä on viitattu muutamaan kertaan jo sakon muuntorangaistuksen poistamiseen ja kuten ed

arvoisa herra puhemies

itse kun sitä asiaa olen läheltä seurannut aiemmin niin kyllähän ne olivat tällaisille taparikollisille ja alkoholisteille sellaiset nenänvalkaisuviikot joiden aikana ei kertynyt uusia rikoksia ja vanha tili tyhjennettiin

paljon on puhuttu siitä että tämä vapauttaa metsänomistajien velvollisuuden kuulua metsänhoitoyhdistykseen ja silloin kun valinta on vapaaehtoinen myös tuon ammattitaitoisen palvelun arvo tunnistetaan paremmin ja osataan hyödyntää ja käyttää sitä ammattitaitoa silloin kun sille tarvetta on

arvoisa herra puhemies

onkin siinä mielessä hyvä että nyt kun nämä peliriippuvuuteen liittyvät asiat ovat sosiaali ja terveysministeriön toimialaa myös tämä avustusten kohdentaminen on siellä samassa ministeriössä ja tähän peliriippuvuuteen vakavasti suhtaudutaan

edustaja tiilikainen tuossa entisenä ympäristöministerinä nosti esille nuo maaseudun yrittämisen lupaprosessit ja ympäristöministeriön suhtautumisen ja ely keskusten toiminnan sillä alalla ja se on erittäin tärkeä huomio nostaa esille tämä kysymys

arvoisa herra puhemies

toimiva liikenneinfra on hyvin toimivan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän edellytys sen me kaikki allekirjoitamme ja toimenpiteitä siihen suuntaan tulee tehdä

tästä vielä nostaisin esille yhden asian joka nousi tuossa edustaja mäkipään puheenvuorossa

tämän lakiesityksen tuloa kun on lakivaliokunnassakin odotettu ja keskusteluja käyty olen vahvasti sitä mieltä että tämä tulee kytkeä sakon muuntorangaistuksen poistoon

nämä maaseudun yrittämisen lupaprosessit pitkittyessään viivästyttävät näitä hankkeita ja ne haittaavat työllisyyden kehittymistä siellä maaseudulla missä edellytyksiä sitten kuitenkin tämän toiminnan kasvattamiselle ja työllisyyden lisäämiselle olisi

edustaja reijonen nosti tuossa debatissa esille erään suuren haasteen ja kysymyksen suomen metsätalouden kannalta ja se on nimenomaan metsänomistuksen pirstaloituminen

olimme parlamentaarisessa korjausvelkatyöryhmässä yksimielisiä viime kaudella että tässä kaikkien suomalaisten kannalta tärkeässä asiassa pitää mennä eteenpäin

vuosibudjetointi tai neljän vuoden kehysbudjetointi ei kerta kaikkiaan sovi näin pitkäaikaisten investointien suunnitteluun ja rahoitukseen

se on luonnollista että se vähenee mutta kuitenkaan lähivuosina ei ole mitään syytä lähteä pienentämään veteraaneille kohdistuvien avustusten määrää koska se toimintakyky heikkenee siellä huimaa vauhtia ja ne tukitoimet vaativat enemmän varoja

se on uhka metsien pitkäjänteiselle hoidolle ja myös saha ja metsäteollisuuden jatkuvalle tasaiselle puunsaannille

tuntuu siltä että tämä asia ei kovin vauhdilla etene ennen kuin tähän rangaistusjärjestelmän kokonaisuuteen tehdään aiemmin eduskunnan edellyttämät ja ministerin lupaamat korjaukset nimenomaan sakon muuntorangaistuksen osalta niille piittaamattomille henkilöille jotka tällä hetkellä käyttävät tätä järjestelmää hyväksi

tässä voi ottaa samassa yhteydessä esille myös sen epäkohdan joka on tullut monessa yksittäisessä rakennushankkeessa rakennuslupaprosessien suhteen esille tuolla haja asutusalueelle rakennettaessa tai lupia haettaessa

kysynkin nyt ministeriltä mitä mieltä olette siitä että siirryttäisiin pidempiaikaiseen liikennesuunnitteluun jossa myös rahoituksesta päätettäisiin

liikenneturvallisuuden vahvistuminen väylien korjaamisen työllisyysvaikutukset sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yhteyksien parantaminen kasvattavat pitkällä aikavälillä kansantalouden yhteistä kakkua

merenkulun edellytysten turvaaminen on välttämätöntä koska suomi on täysin riippuvainen merikuljetuksista ja meidän ulkomaanvientimme on täysin riippuvainen merikuljetuksista

kun metsätilat pirstaloituvat liian pieniksi ei ole enää tuottavaa toimintaa hakata ja niinpä moneltakin varsinkin kaupunkimetsän omistajilta motivaatio sen oman metsän hoitoon loppuu tai se ei edes koskaan ala eikä syty

puhutaan kymmenen vuoden tai kolmen vaalikauden ajanjaksosta johon parlamentaarisesti sitoudutaan ja sen mukaan sitten kehitetään tätä infraa

suhtautuminen on hyvin nihkeää näihin lupaprosesseihin ja lupahakemuksiin tuolla haja asutusalueilla ja monessa tapauksessa ely keskus on toiminut valittajana sitten kun kunnan tasolla tuo lupa on myönnetty

tämä ei ole kyllä sellaista kehityskulkua jota toivoisi ja jonka haluaisi jatkuvan koska maaseudun elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää että siellä asutaan ja yritetään ja rakennetaan uutta

tässä auttaa työveron keventäminen

talouskasvun esteitä on poistettava

yhteismetsien muodostaminen on hyvä kehitys ja sitä on tapahtunut viime vuosina että liitetään oma metsäomistus yhteismetsään ja sillä lailla saadaan suurempi alue ja ammattitaitoinen hoito tuolle metsälle vaivattomammin kuin että sitä hoitaa itse

suomalaiset rikkipesuri investoinnit tarvitsevat rikkidirektiivin kompensaationa investointitukea ja sen vuoksi nämä alusluotot ja tämä meriklusterin tukeminen on erittäin tärkeää

hyvin tärkeitä ovat nämä maankäytön asumisen liikenteen palveluiden ja elinkeinojen arvioinnit malpe prosessit silloin kun suuria kokonaisuuksia rakennetaan mutta yksittäiset rakennushankkeet haja asutusalueella eivät näitä tällaisia arviointeja kaipaa

tätä investointitukea tarvitaan paitsi sen takia että pystytään liikennöimään ympäristöystävällisemmillä laivoilla erityisesti myös siksi että laivojen ympäristöteknologiasta on mahdollista kehittää työllisyyttä lisäävä meriteollisuuden ala suomeen

debatissa edustaja jaskari toi esille näkemyksen siitä pitäisikö tutkia ja kehittää mahdollisuuksia metsänomistukseen esimerkiksi osakeomistuksen kautta myös sellaisille henkilöille jotka eivät omista metsää mutta voisivat esimerkiksi muutamalla tuhannella eurolla ostaa metsäosuuksia ja sitä kautta olla mukana metsän kasvattamisessa ja metsäsijoittamisessa

olenkin jossain yh teydessä nostanut esille että silloin kun tehdään näitä ympäristökysymyksiin liittyviä arviointeja ely keskuksen ja ympäristöministeriön taholta niin niihin arviointeihin tulisi ottaa mukaan olemassa oleva yritys ja työllisyysvaikutusten arviointi myös ja katsoa miten näitä hankkeita voidaan vauhdittaa jotta työllisyys paranee

on hienoa että hallitus pystyi löytämään aiempaa tasapuolisemman toteutustavan ottamalla lomarahat mukaan pakettiin haittatyökorvauksien sijaan

tälläkin hetkellä pohditaan rikkipesuri investointitukien hakuvaatimuksia

työmarkkinaosapuoletkin toivottavasti vielä jatkavat neuvotteluja ja hallituksella on maltillisen palkkaratkaisun porkkanaksi vielä miljardin tuloveronkevennys odottamassa

tuossa pitäisi nyt ottaa sellainen asenne että saadaan nämä investointituet käytettyä joita on varattu tähän tarkoitukseen ja saadaan mahdollisimman paljon kotimaisia laivoja varustettua rikkipesureilla

totuushan on se että meillä kaikilla suomalaisilla on vahva side suomalaisiin metsiin ja se tulee näin myös olemaan

arvoisa rouva puhemies

on erittäin tärkeää että nyt ymmärretään se että liikenne ja asuntopolitiikka kulkevat käsi kädessä

suomalainen merenkulku on pidettävä elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä ja merenkulun tiukentuvat ympäristövaatimukset on käännettävä suomalaisen meriteollisuuden hyödyksi

sen vuoksi on tärkeä tämä näkökulma jota nyt ollaan avaamassa että nämä kasvukäytävät ovat myös niitä alueita joihin asuntotuotantoa pitää tukea ei pelkästään suuriin kasvukeskuksiin

on erittäin hyvä että tuo edustaja kanervan työryhmän viesti on otettu vakavasti ja materiaalihankintoihin ollaan nyt panostamassa tiukassa taloustilanteessa lisää

kun keskustelee nuortenparien kanssa jotka suunnittelevat sijoittumista elämänsä sijoittumista niin he puhuvat juuri näistä suurista liikenneväylistä ja niiden varteen sijoittumisesta koska ei tiedä mistä se työ aina löytyy sen väylän varrelta jatkossa

välttämättä ei kannata sitoutua yhteen paikkakuntaan vaan vahvaan liikenneväylään ja kasvukäytävään ja sen takia on tärkeää että myös asuntotuotannon tukemista ohjataan näiden kasvukäytävien varteen

puolustusvoimien harjoitustoiminta kertausharjoitukset ja vapaaehtoinen maanpuolustus tarvitsevat harjoitusalueita ja ampumaratoja

mutta se edellyttää myös tietynlaisia panostuksia liikenneinfraan jotta saamme rakennetusta liikenneinfrasta maksimaalisen hyödyn irti pienillä lisäinvestoinneilla investoimalla seisakkeisiin avaamalla vaikka moottoriteiden levähdysalueita liittymiksi niin että siellä voidaan asuntoalueita rakentaa

itse kannan vahvasti huolta esimerkiksi hollolan hälvälän alueesta ja kysynkin nyt puolustusministeriltä

jotta vapaaehtoinen maanpuolustustyö säilyy riittävän hyvällä tasolla niin pidetäänhän huolta siitä että näitä harjoitusalueita ja ampumaratoja on kohtuullisen matkan päässä siellä missä harjoituksia tarvitaan

välttämättömiä uudistuksia on lykätty nyt aivan liian pitkään

vanha orimattilalainen sananlasku sanoo

vaalien siirtäminen on mielestäni täysin poikkeuksellinen menettely ja sitä tulee käyttää erittäin harkitusti ja perustelluista syistä koska vaalilaissa määritellään esimerkiksi kunnallisvaalien osalta vaalikaudeksi neljä vuotta

vaaleilla jaetaan valtaa ja silloin jos vaaleja siirretään niin silloin myös valtaa siirretään niille jo valituille valtuutetuille ja silloin äänestäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen

emme tekisi tätä työtä jos emme uskoisi että kolukoiden jälkeen tie siliää ja aurinko tervehtii kulkijaa

esityksen mukaan yläikärajasta luopumisen ei arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta koska ajoterveydentilan laajennettu tarkastus tulee voimaan

eli poliittisella päätöksellä vaalien siirtäminen on poikkeuksellinen ratkaisu

kun hän sanoi että jos tavaraliikenteen kilpailuttaminen avataan suomessa se on jo avattu eli sille ei ole tällä hetkellä muita esteitä kuin nämä käytännön esteet eli meidän eriävästä raideleveydestä johtuen kalustoa ei ole saatavilla niin helposti että se kilpailu lähtisi kunnolla liikkeelle

ja tämä ratkaisu jossa kunnallisvaaleja jo siirrettiin keväälle pitää tunnustaa ja ei pidä enää siirtää pidemmälle koska muutoin vaalikausi lisääntyisi neljänneksellä

valiokunta pitää perusteltuna että taksinkuljettajien enimmäis ikärajaa koskeva sääntely korjataan yhtenäiseksi edellä mainittujen ammattikuljettajien kanssa

valiokunta katsoo että esityksessä on huomioitu asianmukaisesti ja riittävästi iäkkään kuljettajan terveydentilan varmistamiseen ja asiakkaiden avustamiskykyyn liittyvät kysymykset

meidän liikennesuunnittelua oikeastaan vaivaa tämä eri liikennemuotojen siiloutuminen eli puhutaan raideliikenteestä ja puhutaan erikseen lentoliikenteestä ja taas maantieliikenteestä

sitten toinen asia jota haluan myös tarkentaa hiukan oli tämä kabotaasin vapauttaminen tai avaaminen kokonaan

meidän pitäisi katsoa tätä enemmän siitä näkökulmasta mikä kansalaisten asiakkaiden niiden ihmisten joiden pitää liikkua siellä arjessa tarve on ja irrottautua tästä siiloajattelusta eri liikennemuotojen välillä

erityisesti haja asutusalueilla ikärajan poistaminen saattaa valiokunnan arvion mukaan auttaa kuljettajien ja taksipalvelujen saatavuuden turvaamisessa mutta iäkkäämmät kokeneet kuljettajat ovat tarpeellinen työvoimareservi myös kaupunkien taksiliikenteessä

eussahan on periaatteena tavaran ja henkilöiden vapaa liikkuvuus mutta suomi ei ole avaamassa kabotaasia vapaasti vaan liikennevaliokunnassa esimerkiksi juuri tällä hetkellä on käsitteillä kabotaasiin liittyvä asia ja siellä ollaan päinvastoin tiukentamassa sitä

arvoisa rouva puhemies

silloin kysytään sitä miten voi yhdistää eri liikennemuotoja muodostaa sen matkaketjun jonka tarvitsee siinä arjessaan miten maksujärjestelmät palvelisivat niin että voisi samalla maksujärjestelmällä maksaa eri liikennemuotoja

tämän lain käsittelyn yhteydessä on noussut esille erittäin ikävä piirre joka muistuttaa tällaista trollausta eli lain vastustajat ovat masinoineet tämmöisen trollauksen jossa täysin väärin argumentein on johdettu kansalaisia harhaan

valiokunta pitää yläikärajan poistamisen lisäksi hyvänä että esitys mahdollistaa myös ajoluvan uudelleen saamisen niille kuljettajille jotka ovat jo ehtineet menettää ajoluvan nykyisen yläikärajan takia

on viestitetty siitä että suomen kansallisomaisuutta metsiä tai vesiä ollaan nyt myymässä tai mahdollisesti siirtämässä tähän yhtiöön joka voisi ne sitten myydä eteenpäin

yhtään hehtaaria tai yhtään metriä rantaa ei olla nyt myymässä vaan kysymys on metsätaloustoiminnan yhtiöittämisestä metsähallituksen tytäryhtiöksi